maa ja elintarviketalouden tutkimuskeskusta metsäntutkimuslaitosta sekä riista ja kalatalouden tutkimuslaitosta esitetään yhdistettäviksi luonnonvarakeskukseksi

tähän kiteytyvät monen suomalaisen ajatukset hallituspolitiikasta tänä päivänä

hallitus on lähtenyt uudistamaan suomea voimallisesti mutta samalla muutoksen keskiössä oleva kansalainen on unohtunut

maa ja metsätalousministeriön asettama työryhmä esittää raportissaan että keskuksen päätoimipaikka sijoitettaisiin helsingin viikkiin

valtion metsät ja luonnonvarat sijaitsevat kuitenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella

itä suomessa on paljon alan osaamista ja myös rovaniemi kilpailee keskuksesta

kysynkin asianomaiselta ministeriltä

kevään aikana tehdyt linjaukset sosiaalipalvelujen ja terveydenhoidon yhtiöittämiset sekä teiden rautateiden ja vesiväylien yhtiöittämissuunnitelmat taksiliikenteen ja postin vapauttaminen kilpailulle ovat kääntäneet hallituksen kurssia markkinaliberalistiseen suuntaan

hallitus ei ole kertonut perusteluja sille miksi sote uudistuksessa yhtiöittämisvaatimukseen päädyttiin

vaikuttavuusarviointeja ovat peränneet myös monet asiantuntijat

meidän huolemme on se että yhtiöittämisen seurauksena kansanvallan mahdollisuudet vaikuttaa kansalaisten peruspalveluihin vaarantuvat vakavasti

uudesta sotesta tulevat hyötymään eniten hyvinvoivat ja hyvätuloiset kun taas maksajiksi jäävät vähävaraiset ja paljon sairastavat

kokoomuksen kansanedustaja mykkänen totesi

kuka olisi uskonut muutama vuosi sitten että tämä hallitus jossa kokoomus on vasta kolmanneksi suurin puolue yhtiöittää terveyskeskukset

niinpä kuka olisi uskonut

arvoisa puhemies

markkinaliberalismin ihanteet ovat uineet myös liikenteeseen

ministereiden sipilä ja berner suunnitelmat ovat herättäneet laajaa kritiikkiä

valtiovallan tehtävänä on huolehtia siitä että koko maassa on toimivat liikenneyhteydet

jos mennään osakeyhtiöihin se tarkoittaa että vähempiliikenteisten teiden ja maaseudun teiden hoidon laatu laskee radikaalisti

nostan vielä esimerkiksi nämä viime kaudella tehdyt hallinto ja hovioikeuksien yhdistämiset

näin ei suinkaan ole vaan näin totesi keskustan kansanedustaja hannu hoskonen maaseudun tulevaisuudessa viime kuussa

toinen asia on että tässä heitetään tien päälle haastemiehet hakemaan ympäri maakuntaa nyt näitä pikkurikollisia istumaan käräjiä

yhtiön toiminnan tarkoituksena on aina tuottaa voittoa osakkeenomistajille

on selvää että osingoille haluavat yksityiset terveysalan yritykset ja liikenne ja jakeluyhtiöt mutta vain silloin kun toiminta on kannattavaa

se maksaa

sitten asiakkaat pannaan maksamaan kulkemaan linja autolla torniosta kemiin tai minne hyvänsä ja työntekijä pannaan tien päälle istumaan matkakäräjiä

julkisen sektorin kontolle jäisivät kuitenkin ne osat palveluista jotka eivät yrityksiä kiinnosta koska tuotto on olematonta tai jopa miinusmerkkistä

jos hallitus ottaa postiin osakkaiksi voittoa tavoittelevia yksityisiä sijoittajia niin mikä olisi heidän intressinsä turvata haja asutusalueiden postipalvelut tai muut sellaiset toiminnot jotka eivät tuota yhtiölle rahaa

nuo palvelut ovat kuitenkin tärkeitä kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta ja myös elinehto monille alueellisille ja paikallisille sanomalehdille

arvoisa herra puhemies

yksi terveydenhuoltojärjestelmämme korjaamista kaipaava kysymys on itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivien suuhygienistien saaminen sairausvakuutuskorvausten piiriin

arvoisa pääministeri lopuksi

näyttää siltä että hallituksen sisällä on epäselvää onko teillä mandaattia tehdä näin vakavia uudistuksia ja kysymys herääkin onko teillä edes puolueenne mandaattia tähän

nykyisen käytännön mukaan kelakorvauksia ei makseta yrittäjinä toimivien suuhygienistien suorittamasta hoidosta

tämä aiheuttaa sen että käytännössä suuhygienistien suorittama hoito korvataan vain hammaslääkäriasemilla palkansaajasuuhygienistien palveluista joissa hammaslääkäri päättää toimenpiteestä ja kerää palkkion

onko niin että hallitus tekee historian kokoomuslaisinta politiikkaa viis veisaten siitä ettei kansalaisilta ole haettu valtakirjaa tällaisen politiikan harjoittamiselle

tämän hämmennyksen seurauksena keskustan kansanedustajat puhuvat kotikonnuilla yhtä ja täällä pääkaupungissa toista

nykyinen sairausvakuutuslaki siis eriarvoistaa räikeästi suuhygienistejä suhteessa sekä toisiinsa että hammaslääkäreihin sekä saattaa suuhygienistin palveluja käyttävät potilaat eriarvoiseen asemaan

ne ovat taloudelliseen voiton maksimointiin ja voittojen siirtämiseen yhtiöiden käsiin tähtäävät arvot

yksityisen hammaslääkäriaseman palkkalistoilla toimivan suuhygienistin ja itsenäisen suuhygienistin antaman hoidon korvattavuuden yhtenäistäminen ei edellytä suuria muutoksia lainsäädäntöön tai käytäntöön eikä edellytä suuria rahasummia hammaslääkäriasemilla työskentelevien suuhygienistien hoito kun korvataan tänä päivänä hammaslääkäritaksojen mukaan

siksi ei olekaan ihme että tuore vertailu osoittaa eri suuhygienistien antaman hoidon hintaerojen olevan suuria

kuten täällä on kuultu ensin tässä asiassa piilouduttiin eun selän taakse joka peruste osoittautui kestämättömäksi ja sen jälkeen kun piti jotakin keksiä niin keksittiin tämä hankintadirektiivi joka tulee huhtikuun puolessavälissä voimaan mutta tämän hankintadirektiivin mukaista käyttöoikeutta ei tarvita eikä se edes liity valtion metsätalouteen

vääristyneen kilpailutilanteen korjaamisen lisäksi myös terveyspoliittiset syyt puhuvat esittämäni muutoksen puolesta ennaltaehkäisy kun on terveydenhuollossa yleensä parasta mahdollista säästöä sekä kustannusten että inhimillisten kärsimysten osalta

hoitotakuun paremman toteutumisen vuoksi olisi järkevää jos hammaslääkärit voisivat keskittyä niin sanottuun korjaavaan hoitoon ja ennalta ehkäisevä hoito kelan korvaamana siirtyisi myös ammatinharjoittajina tai yrittäjinä toimivien suuhygienistien tehtäväksi samoin edellytyksin kuin palkkasuhteessa olevien

ihmetystä herättää se että perussuomalaiset ja keskustalaiset vastustivat samaista esitystä viime kaudella ja nyt seisovat sen takana ja tähän ei ole kyllä perusteluja kuultu ja tuskin kuullaankaan

tällä muutoksella nopeutettaisiin asiakkaiden hoitoonpääsyä myös seuduilla joilla on vähän hammaslääkäreitä kuten esimerkiksi lapissa

hallitus on tosiaan ilmoittanut karsivansa käräjäoikeuksia kovalla kädellä kärsivänsä ja rajalla karsivansa käräjäoikeuksia ja kyllä se on selvää että tässä lisätään kansalaisten alueellista eriarvoisuutta ja heikennetään oikeuspalvelujen saatavuutta

käräjäoikeuksien työpaikkojen lisäksi lähtevät myös muut juridisen alan työpaikat niin asianajotoimistoissa kuin lakitoimistoissa ja nämä matkat muodostuvat kohtuuttoman pitkiksi

suomen ortodoksisen kirkon piispainkokous on yksimielisesti todennut ettei papiston jäsen voi osallistua poliittiseen toimintaan

repo on toiminut helsingin ortodoksisen seurakunnan pastorina parikymmentä vuotta ja nyt häntä ehdokkaaksi ryhtymisen johdosta uhkaa pahimmassa tapauksessa jopa viran menettäminen

nyt näyttää siltä että ensin on hutkittu ja ei ole lainkaan tutkittu

mutta kysyn teiltä ministeri lindström kun tämä uudistus koski kaikkein kipeimmin lappia meiltä lähtivät sekä torniosta että kemistä käräjäoikeudet ja lisäksi lappu pantiin muillekin luukuille

osallistumisoikeus oikeus asettua ehdolle yleisissä vaaleissa sekä uskonnonvapaus ovat perustuslaissa turvattuja perusoikeuksia

kun teidän puoluetoverinne mäntylä on kuitenkin tuolta meri lapin alueelta niin kuulitteko te hänen vetoomuksiaan näitten käräjäoikeuksien säilymiseksi vai tuliko niitä vetoomuksia edes

tämän nimissä muita perusoikeuksia ei saa kuitenkaan suhteettomasti rajoittaa

täällä liikennepuolella monesti ongelmaksi muodostuu se että hankkeet ovat liian pieniä valtion budjetista rahoitettavaksi mutta liian suuria ely keskuksen rahoitettavaksi

jos ortodoksisen kirkon piispainkokous päätyy lopulta siihen ettei vaaleissa ehdokkaana oleva voi toimia virassaan tätä voidaan pitää suhteellisuusperiaatteen vastaisena

viime liikennepoliittisessa selonteossa oli näitä teemapaketteja joilla saatiin hyvin rahoitettua sellaisia hankkeita jotka sijoittuivat juuri tähän välimaastoon muun muassa liikenneturvallisuuden parantamisen nimissä

kysynkin oikeusministeri braxilta

mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä jotta kaikki edellä mainitut perusoikeudet voivat täyttyä kaikkien kansalaisten kohdalla uskontokunnasta riippumatta

kysyisinkin ministeriltä onko näitä teemapaketteja tulossa liikennepoliittiseen selontekoon joka nyt on valmisteilla

lisäksi toivon tietenkin että tästä liikennepoliittisesta selonteosta tulee muutakin kuin vain hankeluettelo mutta näin lappilaisena edunvalvojana täytyy todeta että tällä hetkellä meillä lapissa ei ole käynnissä yhtään suurempaa liikennehanketta kemin moottoritien ja siltojen valmistuttua joten toivoisin että nyt olisi myös rovaniemen vuoro

tämä tarkastusvaliokunnan selvitys on minusta hyvä ja perusteellinen ja antaa kyllä jatkotoimenpiteillekin sitten toivoa että näissä asioissa päästään eteenpäin

myös lapin kunnista löytyy näitä ongelmarakennuksia niin uusia kuin vanhoja ja erityisen ongelmallisena näen kyllä koulurakennukset missä oppilaat suorittavat oppivelvollisuuttaan epäasiallisissakin tiloissa

rovaniemen hovioikeuden presidentti marianne wagner prenner totesi myös tästä uudistuksesta ettei tämä muutos tule tuomaan säästöjä eikä lisää tehokkuutta mutta sen sijaan kansalaisten eriarvoisuus tulee kasvamaan ja tuomioistuimen itsenäisyys tulee vähenemään tässä asiassa

ruotsissahan on pitkälle menevät kokemukset tästä ja me olemme lakivaliokuntana siihen tutustuneet

tällä kertaa perussuomalaisten hampaissa ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset suomalaisessa yhteiskunnassa paperittomat joita ei järjestelmän näkökulmasta ole edes olemassa

toivon kyllä että näitten homekoulujen korjaamisavustuksia jatkettaisiin ja määrärahoja myös lisättäisiin tähän käyttötarkoitukseen sitä myöten kuin valtiontaloudessa on välyksiä

silti hekin ovat ihmisiä jotka sairastavat synnyttävät ja tarvitsevat apua

täytyy myös huomata se että suomi on pitkä maa ja meillä on edelleen katvealueita pohjoisessa ja kaikilta osin tämä tekniikka ei vielä ole avuksi

argumentit siitä että laittomasti maassa olevien terveydenhuolto heikentäisi suomalaisten oikeuksia saada palveluja on täysin tuulesta temmattu

mutta kyllä olisin penännyt myös ministeriltä tätä päätöstä

laitetaan asiat oikeisiin mittasuhteisiin eikä lietsota turhaa epäluuloa pelkoa ja vastakkainasettelua eri ihmisryhmien välillä

oikeastaan tästä se työ sitten vasta varsinaisesti alkaa ja tietenkin toivon voimia paimentaa tätä vielä sitten täällä eduskunnassa eteenpäin

toivon kyllä sydämestäni että koska tästä vallitsee näin laaja yhteisymmärrys myös tässä salissa niin nämä perustuslailliset karikot voitaisiin välttää ja tämä esitys saataisiin maaliin

tulen itse tuolta pohjoisimmalta sote alueelta ja tietenkin meillä puhututtavat myös lähipalvelut ettei oulun imu käy liian kovana vaan että siellä utsjoella ja inarissakin voitaisiin palvelut jatkossakin turvata

subjektiivista päivähoito oikeutta rajataan ryhmäkokoja kasvatetaan lasten turvallisuus järkkyy ja henkilöstön työpaineet kasvavat

meillä on paljon pieniä kuntia ja tietenkin soisi että myös niiden edustus ja ääni tulisi kuuluville tässä valtuustossa tai mikä tämä kuntayhtymä nyt sitten jatkossa on

laadukas varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä ja kaventaa lasten välistä eriarvoisuutta ja epätasa arvoa

okm teki selvityksen ja tutkimuksen varhaiskasvatuksesta

tietenkin toivon että kun meille on viisi tuotantoaluetta tulossa niin myös lappi saisi näistä tuotantoalueista omansa vaikka niitä ei ole määrällisesti kirjattukaan tähän esitykseen

ryhmäkoosta ja henkilöstön määrästä kannettiin huolta

iso sulka ministeri huovisen hattuun siitä että vastustuksestakin huolimatta olette jaksanut tätä esitystä paimentaa eteenpäin ja nyt se on meillä täällä käsiteltävänä

sosiaalityöntekijät uupuvat työtaakan alle kotiin perheille tarjottavia palveluita on niukalti ja täytyy olla lähestulkoon lastensuojelun asiakas ennen kuin saa riittävästi apua

myös viranomaisyhteistyö on meillä ontunut viime vuosina ja ehkä tämä ilmeni räikeimmin vilja eerikan tapauksessa

nyt laajoja maa ja vesialueita ollaan siirtämässä taloudellisen voiton tavoittelun piiriin ja tieto näiden maiden käytöstä ei olisi avoimesti kansalaisten ja eduskunnan käytettävissä

lisäksi perhe ja lastensurmia ja nuorten suunnitelmallisia henkirikoksia on ollut aivan liian paljon tässä maassa

kyseessä ovat meille kaikille tärkeät ulkoilu ja retkeilyalueet ja niiden alistaminen taloudellisen voiton tavoittelulle on kyllä uhka luontoarvoille

tällä lailla on ilmeisesti myös se tarkoitus että viranomaiset voisivat paremmin vaihtaa tietoja ja kysynkin ministeriltä

uskon kyllä että edustaja kärnäkin tämän asian tiedostaa että nyt tässä luodaan harmaa alue bisnestoiminnan ja luonnonsuojelun välille ja avataan se mahdollisuus että näillä retkeilyalueilla ryhdytään rahastamaan

uskon kyllä viisivuotiaan päiväkoti ikäisen äitinä että tällä lailla on varmasti todellista vaikutusta päiväkodin arkeen

arvoisa puhemies

se palaute mitä itse olen saanut sieltä muitten lasten vanhemmilta on juuri se että tätä ryhmäkokoasiaa muun muassa pidetään hyvin tärkeänä ja sitä että se nyt yritetään ja otetaan haltuun tässä lainsäädännössä

tähän esitykseen jäi myös tämä johtamisongelma eli hallitusohjelman kirjauskaan ei kyllä tältä osin tavoittanut tätä oikeaa suuntaa että pyritään tätä johtamisjärjestelmää selkeyttämään vaan kävi päinvastoin ja olisin kyllä suonut että tämä asia olisi korjaantunut

se mistä on tullut sitten kritiikkiä on se ettei ole säädetty päiväkodin tai lapsiryhmien tiloista mitään tässä esityksessä

pelätään että päiväkoteihin voidaan edelleen henkilökuntaa lisäämällä sijoittaa lisää lapsia muun muassa ottamalla käyttöön käytävätiloja tai ottamalla käyttöön sellaisia neliöitä joissa todellisuudessa ei voi oleskella

positiivista tässä on se että työministeri lindström on ilmoittanut hallituksen luopuvan tästä erillisestä työnäytteestä sdpnkin toivomusten mukaisesti

ja kyllä voi sanoa että tämä on työttömien nöyryyttämistä ja pidän hyvänä sitä että tästä luovutaan

no tämän esityksen myötä meillä on kaksi eri promillerajaa mutta edustaja savolankin edellä pitämään puheenvuoroon liittyen haluan vielä korostaa sitä miksi sitten päädyimme tähän

mutta huolissani olin siitä niin kuin moni muukin tässä salissa että työllisyyteen ei tule lisäpanostuksia vaan päinvastoin työttömyyden hoito laiminlyödään

nyt on kaikki yhden kortin varassa siinä että syntyykö tämä kilpailukykysopimus vai ei

kyllä siinä oli syynä muun muassa se että tämä promillerajan lasku toisi rangaistavuuden piiriin runsaasti uusia tapauksia jotka eivät kuitenkaan vesiliikenteen turvallisuuden kannalta ole kaikkein merkityksellisimpiä ja tällä yleisellä laskulla on poliisin syyttäjien ja tuomioistuinlaitoksen kannalta resurssivaikutuksia mitä on tietenkin vaikeaa nyt tämmöisessä heikossa valtiontaloudellisessa tilanteessa sitten perustella ja saada niihin lisäresursointia

se on vaikea ratkaisu siinä kuitenkin puhutaan ihmisten työehtojen heikentämisestä

mutta toisena puolena olivat nämä veronalennukset ja leikkausten perumiset ja kysynkin teiltä valtiovarainministeri stubb oletteko sananne mittainen mies ja tuletteko toteuttamaan nämä lupaukset

kuten täällä on kuultu lappilaisten ja kainuulaisten suusta niin aika näennäistä ja teoreettista on tämä valinnanvapauden lisääminen mitä tämä esitys pitää sisällään koska palveluiden tarjoajia ei ole

arvoisa herra puhemies

äänestysaktiivisuus on suomessa hiipunut jo useiden vuosikymmenten ajan ja moni meistä pohtiikin mistä ratkaisu tähän alhaiseen äänestysprosenttiin

myös ed

zyskowiczille kyllä toteaisin että onko se sitten itseisarvo että kuntakenttää tällä hetkellä eriarvoistetaan kun taloudellisessa ahdingossa olevat kunnat määrittävät palveluseteliarvon paljon alhaisemmaksi kuin rikkaat kunnat

kysyisinkin ministeriön kantaa

voitaisiinko listavaalin käyttöönottoa harkita henkilövaalin vaihtoehtona kun vaalilainsäädäntöä uudistetaan esimerkiksi europarlamenttivaaleissa ja miksei eduskuntavaaleissakin

jos tätä promillerajaa yleisesti laskettaisiin niin poliisin aikaa ja voimavaroja kuluisi myös lievempien tapausten tutkintaan mikä voisi vastaavasti puolestaan heikentää poliisin mahdollisuuksia valvoa näitä vakavampia vesiliikennejuopumustapauksia ja puuttua niihin

arvoisa rouva puhemies

näkisin että tämä listavaaliin siirtyminen mullistaisi kyllä ehdokasasettelun ja muuttaisi myös äänestyskäyttäytymistä ja uskoisin että sillä olisi myös positiivinen vaikutus tähän äänestysaktiivisuuden lisääntymiseen

tähän rangaistavuuden alan ulottamiseen rikosten valmistelutoimiin on perinteisesti suhtauduttu hyvin pidättyvästi kuten maijalakin tuossa edellä toi ilmi näiden todisteluvaikeuksienkin vuoksi

tällä hetkellähän ongelman taustalla ovat muun muassa nämä valtavat kampanjakulut kun koko valtakunta on yhtä vaalipiiriä samoin kuin se että henkilö nousee enemmän esille kuin nämä poliittisten puolueitten erot monesti niin että meillä on tässä suhteessa myös petrattavaa

kuitenkin nämä jokelan ja kauhajoen koulusurmat sekä rahakuljetusautojen ryöstöt esimerkiksi siellä liedossa osoittivat sen että näitten erittäin vakavien rikosten valmistelutoimien rankaisemattomuus koettiin ihmisten mielessä hyvin epäoikeudenmukaiseksi

kuitenkin huomioin nuo pankkien hallussa olevat panttikirjat ja toivon kyllä niihin liittyen että pankit myös vastaavat näistä kuluista kun näitä nyt käännetään sähköisiksi eivätkä vyörytä näitä asiakkaiden maksettavaksi